olisi epärealistista olla tässä yhteydessä puhumatta rahasta

tavoitteen toteutuminen edellyttää että yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi tupakoiva onnistuu tupakoinnin lopettamisessa

arvoisa puhemies

on syytä tietää että terveyseroista merkittävin osa johtuu nimenomaan tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä joten tupakoinnista pitää puhua

tällä hetkellä tämä etenemistie on realistinen vaihtoehto mutta mielestäni on myös syytä käydä avointa keskustelua kaikista vaihtoehdoista

tämä aloite on hyvin mielenkiintoinen ja en ainakaan haluaisi tyrmätä sitä välittömästi vaan mielestäni sitä kannattaa tutkia ja mielestäni ennen kaikkea on tärkeää että se nostaa tämän tärkeän asian jälleen keskusteluun

arvoisa herra puhemies

keinoja talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän pienentämiseksi kuten veronkorotuksia ja menoleikkauksia on käytettävä harkiten ja viisaasti ettei tukahduteta tätä mahdollista kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä

kaikki muut pohjoismaat ja suurin osa euroopan maista ovat rokottaneet nuoret tyttönsä

suomi on jäljessä vaikka terveydenhuollon ammattilaiset ovat vedonneet pitkään päättäjiin että rokote pelastaisi tulevaisuudessa ihmishenkiä

budjettiesitykseen sisältyy myös monia muita tärkeitä elementtejä kuten pienituloisten ostovoimaa tukeva aikaistettu indeksikorotus puolisoiden tulojen huomiotta jättäminen työmarkkinatuen tarveharkinnassa sekä pitkäaikaistyöttömien aktivointi kuntakokeilussa tässä vain joitain mainintoja

työ ja oikeudenmukaisuus

sitä ei voida täysin välttää kun otetaan huomioon taloudellisesti vaikeat ajat

arvoisa herra puhemies

hallitus on jälleen onnistunut tiukassa taloustilanteessa pitämään kutinsa ja tekemään tiukkoja ratkaisuja unohtamatta oikeudenmukaisuutta

lisäksi rikkikompensaatio lisää työllistämismahdollisuuksia teollisuudessa

osatyökykyisten potentiaali on saatava parempaan käyttöön

hallitus on tarttunut ongelmaan ja valtiontalouden kehyksissä osatyökykyisten työllistämistä helpotetaan muun muassa pidentämällä osapäiväsairauspäivärahakauden kestoa lieventämällä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä ja jatkamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia

ministeri kiurun johdolla hallitus on laatinut asuntopoliittisen uudistuksen jonka puitteissa kohtuuhintaista asuntotuotantoa on tarkoitus lisätä

hallituksen tulee tehdä myös epämieluisia päätöksiä hyvinvointivaltiomme talouden tasapainottamiseksi

pidän veronkorotusten suuntaamista niin sanottuihin haittaveroihin hyvänä

tupakoinnista alkoholin käytöstä ja liikalihavuudesta johtuvat yhteiskunnalliset kustannukset ovat valtavia

oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeää on etteivät säästöt kohdistu kaikkein huono osaisimpiin

niinpä hallitus ei leikkaa sosiaaliturvaa

lisäksi alvia ei koroteta pienituloisimpien palkansaajien verotus kevenee ja asumistuen enimmäisasumismenoihin tehdään korotus

lisäksi kehyksissä on päätetty oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevien säädösten valmistelusta sekä päivähoitoa koskevien säännöksien uudistamisesta

mainittakoon vielä että lastensairaalan valtiontuki tulee todella tarpeeseen